mutta rinne on minun toivoni tässä ihanassa asiassa suomalaisen työn ja suomalaisen kauppataseen puolesta

arvoisa puhemies

asia

kaikesta huolimatta tälle tielle lähdettyämme euroopassa nämä johtajat ovat joutuneet tulemaan kerta toisensa jälkeen kriisikokouksista kotiin kertomaan että nyt me olemme vastuita lisänneet

kiitoksia

nyt päätetään lakiehdotuksen

viides tämmöinen rakenteellinen uudistus on koskenut sitä erilaista yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja tämmöistä ikään kuin sosiaalista hyvää mitä tarvitaan erityisesti silloin kun kansakunta joutuu vaikeita ratkaisuja tekemään

ian valiokunnan puheenjohtaja

hänninen sanoo että tämä ei ole niin kannattava kuin jotkut toivoivat ei varmastikaan mutta kyllä tässä nyt tämmöiselle pientuotannolle kumminkin on aika merkittävä tuki kun valtio maksaa veronmaksajien varoista toisen puolen siitä hinnasta ja kuluttajat maksavat toisen puolen

ei sellaista mahdollisuutta ole

senkin uusiutuvan raaka aineen metsästä saaminen ja muista uusiutuvista lähteistä ottaminen mitkä nyt siinä paketissa tulevat olemaan esillä senkin täyttäminen kymmenen vuoden aikaan tulee olemaan valtavan iso haaste meille neljä i m king hu

markkinat ovat aina juosseet tällaiset ratkaisut nurin ja mitä useammin ovat juosseet sitä selvemmin riski on lähtenyt liikkeelle ja kulkenut näistä kolmesta pienestä euromaasta kohti näitä suuria euromaita italiaa espanjaa ja vähän belgiaakin ja nyt olemme sen totuuden kanssa että vaikka kolmessa näistä maista on saatu hallituksenvaihdos aikaiseksi politiikan johtajat ovat muuttuneet ja neljänteenkin eli belgiaan saatiin vihdoin hallitus näistä seikoista huolimatta ei kuitenkaan luottamus markkinoihin ole ollut riittävä ja edelleen ja nimenomaan entistäkin syvemmässä suossa tarvotaan tällä hetkellä

monilla politiikan aloilla voidaan havaita että tällainen yhteiskunnallinen epäoikeudenmukaisuus sosiaalinen sellainen on nostanut päätään käymättä niitä yksityiskohtaisia esimerkkejä läpi miksi näin on käynyt

arvoisa puhemies

pulliainen teidän esityksenne oli radikaali ja kuitenkin esitys jolla tämä ongelmatiikka voitettaisiin ja poistettaisiin mutta minä luulen että tämä on erittäin iso perustuslaillinenkin kysymys koska tässä otettaisiin kaavavalta pois kunnallisen itsehallinnon piiriin kuuluvalta toimijalta

akaan penttilän puheenvuoro oli kyllä erittäin tärkeä

kun tässä on puhuttu valtio omisteisen kaivosyhtiön merkityksen tärkeydestä on saattanut jäädä jollekin se kuva joka on ehkä ulkoa tätä keskustelua seurannut että se ei olisi jotenkin hyvä juttu että täällä on ulkomaista pääomaa joka on kiinnostunut näistä malmi ja mineraalivaroista

myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille elo ja yanar ja sitten tämän keskustelun aiheuttajalle

arvoisa puhemies

kun täällä sanotaan että voidaan ajaa alas ydinvoimaa ja jollain muulla tavalla turvata se sähkö tässä keskustelussa ei ole tullut ensimmäistäkään sellaista selväsanaista ja selvästi esitettyä mallinnosta millä näin voitaisiin menetellä miten tällä tavalla voitaisiin menetellä

käytännössä se nyt sitten näkyy siinä että työttömien määrä on lisääntynyt

arvoisa puhemies

takana jo on kaikki se mihin jo kertaalleen viittasin elikkä meidän vastuita on tuntuvasti lisätty ja nyt näyttää siltä että siellä johtajat hakevat rinta rinnan ratkaisuja siihen että taloudellista integraatiota syvennetään elikkä että kuria lisätään mikä sinänsä yhtäkkiä tuntuu hyvältä

mitä tähän kotimaiseen suomalaiseen omistamiseen tulee ja suomalaisomistamisen intressiin niin on valitettavaa että suomalainen markkinaehtoinen raha ei ole tunnistanut näitä mahdollisuuksia likikään samalla tavalla kuin lontoolaiset tai sydneyläiset tai torontolaiset tai näissä äsken sanotuissa kohteissa olevat pörssit

asia

jos päästöttömään energiaan aiotaan antamamme lupauksen mukaisesti mennä niin sitten teillä ja meillä täytyy olla joku vastaus millä tavalla sitten toimitaan

arvoisa puhemies

tässä välissä tämän keskustelun aloittaneelle edustaja honkoselle vastauspuheenvuoro ja sitten syntyneistä uusista rönsyistä käydään niitä keskusteluja sen jälkeen sitten

näyttää siltä että monelle todellisuudessa se ainoa käteenjäävä vaihtoehto ellei ydinvoima tule kysymykseen on sitten kivihiilen ja turpeen ja muiden tällaisten vastaavien entistä suurempi käyttö

keskustakin kannattaa sitä että niiden maiden jotka eivät noudata vakaus ja kasvusopimusta suhteen kovemmat kurit automaattiset sanktiot mutta ei niin että samalla kertaa tätä integraation syventämistä ja syventäminen kohdennetaan kaikkiin euromaihin niin että ne taloudellista suvereniteettia merkitsevät seinät jotka eri maiden välillä kuitenkin ovat kaadettaisiin samalla ja kaikki euromaat myös ne jotka ovat hyvin eläneet ja taloutensa pitäneet kurissa joutuisivat samojen menettelyjen brysselistä johdettavien ja johdettujen menettelyjen piiriin joilla samalla noilla menettelyillä kiskaistaisiin meidän suvereenia päätösvaltaa pois meidän käsistämme brysseliin itse asiassa oikeastaan nimenomaan berliiniin

no nyt ne ovat vähitellen kiinnostuneet ja toisaalta myöskin julkisista toimijoista tesi suomen teollisuussijoitus on nyt alun perin yritettiin viisi kuusi vuotta sitten panna kaivosrahasto pystyyn emme saaneet sitä tehnyt suoraan taseesta sijoituksia tähän toimialaan viimeksi joitakin aikoja sitten nordland resourcesiin usean miljoonan euron pääomasijoituksen

myönnän vielä tässä debattivaiheessa puheenvuorot edustajille räsänen maijala wallin ja leppä elikkä jaoston ja valiokunnan puheenjohtaja ja sen jälkeen ministerille ja sitten jatketaan niillä henkilöillä jotka vielä eivät ole puheenvuoroa saaneet

arvoisa puhemies

asia

nyt siirrymme varsinaisiin puheenvuoroihin ja pysähdymme debattiin silloin kun näyttää olevan erityisen vahvat ainekset siihen

aika monta pääomasijoitusta on siis jo tesi tehnyt mutta totta kai se on pieni raha verrattuna siihen yksityiseen pääomaan joka tuolta rajojen ulkopuolelta on tänne tullut

täällä pääministerin suulla valtiovarainministerin suulla monien edustajien suulla on kerrottu että kasvun kannalta tärkeää tutkimus kehittämistoimintaa sitä mikä muuttaa osaamispotentiaalin uusiksi innovaatioiksi tuotteiksi kaupallistettaviksi tuotteiksi koskevaa rahaa olisi lisätty

siinä osassa maailmanyhteisöä jolla sentään on ollut hyvä yhteinen pyrkimys löytää yhteiset menettelytavat ydinvastuumenettelyille maailmassa tässä läntisessä maailmassa joka paljon käyttää ydinvoimaa tämä yhteinen pyrkimys on ollut pitkään esillä

valtio tämän oman pääomasijoittajan lähinnä tesin kautta osallistuu mutta sen lisäksi tämän toimialan strategisen merkityksen vuoksi valtion ihan omana yrityksenään tai osaomistajana yrityksessä on tarkoituksenmukaisten

arvoisa puhemies

tätä ei voi pitää hyvänä ja hyväksyttävänä linjauksena niissä toimissa mitkä van rompuyn ehdotuksissa ovat mukana niissä toimissa mitkä merkelin ja sarkozyn toimissa ovat nyt mukana ja toimissa joista nyt ilmiselvästi tuolla brysselissä sitten keskustellaan

keskustelu on

q q oli perjantaina kahdeksas neljättä roistot kuusitoista ja kello asian käsittely päättyi

arvoisa puhemies

minä haluan ensin kiittää pankkivaltuuston puheenjohtajaa ben zyskowiczia hyvästä suorastaan erinomaisesta asian esittelystä

ministeri urpilaiselle

tällä on enemmänkin tällainen sanoisiko paikkaava rooli siihen lopputulokseen minkä hallituksen yritys yhteisöveroratkaisut tullessaan toivat

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan jolle maa ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava laus

niin ikään siellä keskustellaan kaikkien tuntemalla ja tietämällä tavalla näiden jo perustettujen ervvn toimintojen ehkä vähän muuttamisesta ja ennen kaikkea uuden evmn sisällöstä hallinnosta päätöksenteosta toimivallasta ja siitä minkä mittainen tuosta evmstä tehdään

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan annettava lausunto

toisekseen tämä kertoo selvästä tahtotilasta kannustaa yrittäjyyttä erityisesti pk yrittäjyyttä

päivä kesäkuuta niin jos ei siellä oteta uskottavaa askelta eteenpäin sitten me otamme oman kansallisen lain uudistamme siis tätä lainsäädäntöä kansalliselta pohjalta ja teemme sen niin että

haluan lämpimästi onnitella näin eduskunnan pöytäkirjaankin ben zyskowiczia aivan upeasta urasta ja kunniakkaasta ja kunniallisesta merkkipaalun ohittamisesta

näissä tarkoitusperissä tämä on kaikin puolin perusteltu ja tarpeen erittäin paljon parempi ja tarkoituksenmukaisempi ja johdonmukaisempi kuin on se lapsivähennys jonka hallitus nyt sitten leipoi lapsilisäseikkailunsa päätteeksi tähän verojärjestelmään

arvoisa puhemies

olkoon tämä esimerkki siitä miten täällä voidaan kertoa kaikennäköisiä tarinoita ilman että niistä joutuu kiinni

on ilo edustaja zyskowiczin kanssa olla joskus samaakin mieltä asiasta ja aina silloin tällöin vähän eri mieltäkin

emme me voi säätää täällä sellaista lakia jossa pitää olla vakuutukset äärettömän mittaisiin vastuisiin saakka

nyt te olette nämä sairaanhoitopiirit joissa kaikki maakunnan kunnat ovat tasapuolisesti äänten mukaan edustettuina purkamassa ja siirtämässä erikoissairaanhoidon tehtävät maakunnan ykköskunnalle

halusin kertoa nyt eduskunnan pöytäkirjaan luvut jotka löytyvät suoraan liikenaisen ja pudi

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokunta

täällä on nyt vain näyttää näitten vuosien budjeteista

tämä keskustelu alkaa keskustelu on päättynyt

minun toinen viestini liittyen nimenomaan yritysverotukseen on että kyllä entistä vakavammin mielestäni seuraavaa vaalikautta ajatellen pitää ottaa esille keskustelu siitä onko ylipäänsä nykyinen järjestelmä tässä ajassa enää kilpailukykyinen suomen tapaisen maan tarpeisiin

arvoisa puhemies

vastauspuheenvuoro myönnetään vielä tällä kertaa

andersson ei se sellainen laki ollut

älkää luoko sitä mielikuvaa että siinä laissa olisi annettu äärettömiin asti niin kuin olisi velvoitettu hankkimaan takuut tai vakuudet

meidän mallissamme erikoissairaanhoito perusterveydenhoito järjestämisvastuun osalta ovat samalla yhteisöllä ja sitten tilaaja hankintatehtävät jäävät niille yksittäisille kunnille jotka tekevät ne tilaus hankintapäätökset tältä terveyspiiriltä

se on osa euroopan keskuspankkijärjestelmää jossa politiikkatoimet suunnitellaan ja linjataan yhteisesti mutta ne toimeenpannaan maakohtaisesti kansallisten keskuspankkien kautta ja toimesta

pitäisikö meidän tässä asiassa rohjeta katsoa suomenlahden eteläpuolelle ja pohtia järjestelmää elinkeinoverotukseen jossa silloin vasta kun yrityksestä otetaan se tulos ulos verottaja kävisi silloin ehkä vähän korkeammallakin verokannalla muttei siihen tapaan kuin nyt verottaja tässä välissä käy kuvassa mukana

arvoisa puhemies

tämä on kyllä merkittävä päivä

en muista näitten vuosikymmenten aikana kun täällä olen ollut olleeni tilanteessa jossa suuri uudistus on meneillään hallitus saa siitä raportin aikoo panna kuntiin kuntien päättäjille lausunnon sellaisesta asiasta josta samaan aikaan tuosta samasta asiakirjasta oikeusministeri sanoo että kaikki kohdat eivät ole perustuslain mukaisia

haluan antaa tästä tunnustuksen ja toivon että hallitus pitää siitä hyvin tiukasti kiinni samoin kuin tästä päästövallan yksituumaisuudesta että sitä ei luovuteta millekään evmn hallintoelimelle ei niin että ilman suomen lupaa evm voisi tehdä tärkeitä päätöksiä suomalaisten veronmaksajien piikkiin

pelkällä sillä että verokantaa lasketaan prosentilla kahdella tai vaikkapa neljälläkin niin kuin nyt on vaalikauden aikaan tapahtunut ei välttämättä kyetä näissä kilpailutilanteissa joissa ollaan yritysverotusten suhteen enää pärjäämään monille maille siis lähelläkään suomea oleville maille

se on vaan niin että tällä hetkellä täällä pääkaupunkiseudulla ja rannikolla käytetään pahiten saastuttavaa energiaraaka ainetta kivihiiltä erittäin paljon

hän epäilee

me kuulimme edustaja hiltunen molemmat mitä oikeusministeri täällä sanoi

arvoisa puhemies

sen sijaan yhtä iloinen en ole siitä että tämän taloudellisen integraation syventämisen tiellä ollaan valmiita sitten aika pitkiä askeleita ottamaan jo aiemmin kuvaamallani tavalla

kysymykseni ministereille nyt kuuluu oikeastaan näin

hän täällä toisen kerran tämän asian lähetekeskustelussa ensimmäisen kerran ja nyt toisen kerran vihjaa omassa puheenvuorossaan suomen tasavallan eduskunnassa että olisi jotain väärää siinä että minä puhun tuulienergiaan liittyvistä asioista

kaiken lisäksi niin kuin joskus kyselytunnilla tuli esille euroopan maat ovat lähteneet sille tielle että ne eri tulolajeihin kohdistavat tällä hetkellä erilaisia verokantoja

miten ministerit kuvittelevat että kuntapäättäjä voi antaa lausunnon sellaisesta asiakirjasta johon jo lähetteenä liittyy oikeusministerin ei kenen tahansa eikä kenen tahansa ministerin vaan oikeusministerin epäily siitä onko tämä perustuslain mukainen esitys

lisäksi täällä on vielä ensimmäistäkin kierrostaan odottavia

nyt se lainsäädännön uudistamistyö mikä nyt lähtee liikkeelle tähtää siihen että meillä nämä vastuut tulevat olemaan velvoittavampia kuin missään toisessa meidän veroisessa maassa koko maailmassa

se on huikean iso määrä kivihiiltä joka tuotetaan etelä afrikassa tai australiassa ja sieltä kärrätään tänne ja täällä poltetaan

vielä sanon tässä että nämä äsken sanotut asiat integraation syventämiseen liittyvät ratkaisut tai tämän pysyvän kriisirahaston evmn perustaminen ja siihen liittyvät hallinnolliset päätöksenteolliset ja mittaan liittyvät asiat ovat toki tärkeitä mutta olen aika varma että ne eivät riitä tämän akuutin tilanteen hoitamiseksi

hän vihjaa siihen sanotaan se ääneen kaikille kansalaisille että minun tyttäreni mies on tällä toimialalla töissä

älkää yrittäkö puolustella kivihiilen polttamista täällä kaiken aikaa

minusta tämä on aivan mahdottoman iso asia ja kysymys

haluan nämä sanat sanoa ja niitten jatkeeksi todeta kuitenkin että kriisi tai ongelmat eivät euroopassa kuitenkaan euroopan taloudessa ole suinkaan ohitse

se on ihan oikein saastuttavia pitää ilman muuta verottaa ylipäänsä ja saastuttavista aivan erityisesti niitä jotka ovat tuontipolttoaineita

ensinnäkin minun täytyy sanoa että minä olen nyt hyvin iloinen siitä että minä kuulen perussuomalaisten kannattavan nyt sitä ajatusta että näitä leikkauksia ei tehtäisi puun ja turpeen yhteiskäyttöön että valtiovalta olisi jatkossakin valmis käyttämään myös veronmaksajien rahoja suomalaisen energialähteen hyödyntämisessä

nämä kaikki yhteenlaskettuna merkitsevät mielestäni sitä että suomen kannattaa seuraavaa vaalikautta ajatellen koko tämä yritysten ja yhteisöjen verojärjestelmä arvioida uudestaan

nyt myönnän puheenvuoron edustaja sarkomaalle ja edustaja puumalalle ja heidän jälkeensä ministerille minuutin puheenvuoro ja sitten vielä muutama puheenvuoro ennätetään käydä ministerin jälkeen

ne ovat tulleet osin markkinoille mutta samaan aikaan niitä edelleenkin rahoitetaan näitten eurooppalaisten järjestelmien evmn kautta tai samaan aikaan ekpn rahoitusinstrumentit ovat mukana näiden maiden selviytymistä auttamassa

edustaja salonen ja edustaja rossi ja sen jälkeen edustaja kankaanniemi ja kyllä me yritämme sitten siirtyä varsinaiseen listaan

olen yllättynyt siitä että tänä päivänä ei hallitus pyytänyt eduskunnalta minkäänlaisia valtuuksia tämän akuutin kriisin hoitamiseen